keskustelua keskusteluun päätti eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen sataneljäkymmentäneljätuhattakaksisataaviisitoista sisältyvät yksi viiva kolme lakiehdotuksen lakiehdotusten asian käsittely päättyi

minä haluaisin korostaa että nämä lausumat nimenomaan ohjeistavat te keskusta ja antavat jatkovalmisteluun eväitä ministeriön suuntaan

ehdotus heikentää eräissä tilanteissa voimassa olevan lain mukaan soviteltuun työttömyysetuuteen oikeutettujen pienituloisten henkilöiden etuutta

nämä lausumat eivät kritisoi tätä lainmuutosta mitä tällä tehdään koska se ei tuo ongelmia pelkästään selkeyttää lainsäädäntöä

sääntelyllä on siten välillisiä vaikutuksia sukupuolten väliseen tasa arvoon vaikka se ei suoraan asetakaan naisia yksilöinä tai ryhmänä miehiä huonompaan asemaan

sairastaminen opintotuella on voinut johtaa opintotukien perimiseen takaisin ja siihen että jäljelle jäänyt opintotukiaika ei ole riittänyt tutkinnon suorittamiseen asti

eduskunta edellyttää että te toimistojen osaamista ohjeistusta ja toimintakäytäntöjä pikaisesti tarkennetaan omassa työssä työllistyvien ja yrittäjien työttömyysturvan osalta ja työvoimahallinnon ratkaisukäytäntöä seurataan yhdenmukaisen ratkaisukäytännön ja työttömyysturvaa hakevien oikeusturvan varmistamiseksi

budjetin sosiaalista otetta korostavat myös muun muassa kunnallisverotuksen perusvähennyksen nostaminen odotettua enemmän sekä ruuan arvonlisäveron alentaminen jotka helpottavat pienituloisten kansalaisten tilannetta

ehdotettu sääntely mahtuu valiokunnan mielestä lainsäätäjälle kuuluvan harkintavallan piiriin ja lakiehdotus voidaan siten säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä

tähän samaan ongelmatiikkaan liittyen työelämä ja tasa arvovaliokunta totesi lausunnossaan

lausuma

eduskunta edellyttää että epätyypillisissä työsuhteissa ja toimeksiantosuhteissa työskentelevien sosiaaliturvan kehittämistarpeet selvitetään ja selvityksen perusteella tarvittaessa valmistellaan lainsäädännön muutosehdotukset

valiokunta pitää tärkeänä pienipalkkaisten aseman turvaamista esimerkiksi antamalla tuen hakijoille mahdollisuus valita haluavatko he sovitellun päivärahan vai lakiehdotuksen mukaisesti määräytyvän päivärahan

nämä olivat ne tärkeimmät terveiset mitä sosiaali ja terveysvaliokunta halusi antaa te keskusten suuntaan ja toisaalta sitten lainsäädännön edelleenkehittämisen suhteen

valiokunta esittää että sosiaali ja terveysvaliokunta selvittää mahdollisuudet toteuttaa muutokset siten että pienipalkkaisten asema ei heikkene nykyisestä

sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa että lääkekustannusten nousun hallitsemiseksi on toteutettu viime vuosikymmeninä useita toimenpiteitä

hallitus toimii oikean suuntaisesti ja toivoisin myös niiltä veteraanijärjestöiltä joilla itsellä vielä omaisuutta on nopeaa toimintaa varallisuuden realisoimiseksi ja käyttämiseksi veteraanien hyväksi

sen vuoksi sitten pyydettiin palvelualojen ammattiliitto pam ryltä lisälausunto

haluan arvoisa puhemies lyhyesti kertoa mitä pam lisäselvityksessään kertoi mikä ainakin omalta osaltani rauhoitti sieluani jotta pystyn tämän lakiehdotuksen hyväksymään

arvoisa puhemies

etuuden hakijalla ei todennäköisesti olisi mitään faktoihin perustuvia edellytyksiä valita itselleen parasta vaihtoehtoa sillä tarkastelujakson pituus sekä mahdolliset erityiset sovittelujaksot vaikuttavat etuuden määrään merkittävästi

sosiaali ja terveysvaliokunta korostaa että säästöt tulee toteuttaa sosiaali ja terveyspoliittisten tavoitteiden kannalta mahdollisimman vaikuttavasti ja oikeudenmukaisesti siten että ne kohdistuvat ensisijaisesti muihin kuin pienituloisiin ja paljon lääkkeitä käyttäviin

valiokunta pitää tärkeänä että lääkekustannusten hillitsemisen keinoja etsitään valmistelun kiireellisyydestä huolimatta yhteistyössä terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja lääkealan toimijoiden kanssa

säästöt on myös valiokunnan mielestä pyrittävä kohdentamaan siten ettei lääketeollisuuden mahdollisuuksia uusien lääkkeiden kehittämiseen merkittävästi heikennetä

esimerkiksi jo mainituista erityisistä sovittelujaksoista olisi luovuttava toistuvien lomautusten tilanteessa on epätarkoituksenmukaista tehdä uusia palkanmäärityksiä jos työssäoloehto täyttyy lomautusten välissä ja tarkemmin olisi määriteltävä mikä on tarkastelujakson pituus

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan siis kun on kyse vuoden määräajasta tämä esitys tulee varmasti tarpeeseen ja helpottaa juuri näitten alojen tilannetta

siitä olin iloinen että tänään saimme tekstiviestinä kuulla että talous on kääntynyt lievään nousuun kolmannella neljänneksellä tämä on ilouutinen

matkakorvaukset kohdentuvat pääosin iäkkäille pienituloisille asiakkaille jotka hakevat korvausta matkoista julkiseen erikoissairaanhoitoon tai hoidon vaatimiin kontrollikäynteihin

mutta kuten tiedämme esimerkiksi edellisestä taantumasta työttömyys reagoi jäljessä ja varmasti vielä kuulemme monia ikäviä uutisia työmarkkinatilanteesta

valiokunta pitää tärkeänä että myös matkakustannusten omavastuun säästöjen vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia muiden säästötoimien ja asiakasmaksujen korotusten kanssa seurataan

sen takia minun mielestäni oleellista on myöskin se että sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä teimme tämän lausumaehdotuksen

eduskunta edellyttää että työmarkkinatilannetta taantuman kuluessa seurataan ja tarvittaessa toteutetaan työttömyysturvaan muutoksia jotka turvaavat myös palvelualoilla ja muilla naisvaltaisilla matalapalkka aloilla työskentelevien aseman jos lomautukset alalla merkittävästi lisääntyvät

lääkärinpalkkioiden korvaustason alentamisen arvioidaan lisäävän hoitoon hakeutumista terveyskeskuksiin joissa hoidosta perittävät maksut ovat asiakkaille halvempia yksityiseen hoitoon verrattuna

esityksen perustelujen mukaan korvaustason alentaminen voi lisätä kunnallisen terveydenhuollon menoja mutta vaikutuksen suuruuden tarkkuutta on vaikea arvioida

valiokunta pitää sekä vakuutettujen että palveluntuottajien kannalta asianmukaisena että harkinnanvaraisen kuntoutuksen päätöksen aiemmin saaneiden vakuutettujen mahdollisuus päästä kuntoutukseen toteutuu

arvoisa puhemies

valiokunta toteaa kuitenkin että ensi vuodelle nyt tehtävien lääkekorvausten säästöjen vaikutuksia on tarpeen arvioida huolellisesti ja valmistella hallituksen päättämän lisäsäästön kohdentamista siten että sairausvakuutuskorvaukset mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla tukevat sosiaali ja terveyspoliittisia tavoitteita

valiokunta piti tärkeänä että tehokkaita toimenpiteitä vakuutettujen ja yhteiskunnan lääkekustannusten kasvun hillitsemiseksi löydetään

lyhyesti ed

valiokunta katsoo edelleen että lääkehoidossa on edelleen saavutettavissa merkittäviä kustannussäästöjä lisäämällä lääkealan hintakilpailua muun muassa lääkevaihtoa ja viitehintajärjestelmän käyttöä tehostamalla

todellakin sanoin sen mitä työttömyyskassat itse viestivät ja kyllä itsekin yhdyn ja varmasti te yhdytte siihen näkemykseen että tämä työttömyysturvalainsäädäntö on melkoista viidakkoa

tässä hallituksen esityksen yhteydessä on käsitelty toimenpidealoite ja tähän mietintöön sisältyy kolme vastalausetta

kyllähän minun pitää ensimmäiseksi tietää mitä minä olen valitsemassa ja todennäköisesti tämän päätöksenteon pohjalle tarvittaisiin työttömyyskassan ihmisen apua ja neuvoa ja tällä tavoin se voisi suoraan ruuhkauttaa tätä järjestelmää ja etuuksien maksatuksia juuri niin kuin kassat ovat itse maininneet

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työtuloperusteisten sairaus ja kuntoutuspäivärahojen sekä äitiys isyys ja vanhempainpäivärahojen korvausastetta sekä eri korvausprosentteihin liittyviä tulorajoja

työurien pidentämiseksi sekä vajaakuntoisten työelämässä pysymisen ja työelämään palaamisen tukena kuntoutuksella on merkittävä rooli

arvoisa puhemies

sairauspäivärahan tason alentaminen johtaa myös siihen että yhä useammalle sairastuneelle työkyvyttömyyseläke on tasoltaan parempi etuus kuin sairauspäiväraha

hyvin lyhyessä ajassa talouden ja työllisyyden ylle on kasaantunut tummia pilviä joiden todellista voimakkuutta tai edes toteutumista on monelta osin vaikea arvioida

työurien pidentämiseksi päivärahan tason tulisi olla sellainen ettei sairastuneella ole kannustetta hakeutua ensisijaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle

etuuden saajalle puolestaan on iso merkitys sillä saako hän vuoden ajan työeläkettä vaiko tasoltaan alempaa sairauspäivärahaa

työllisyyden turvaamisen kannalta onkin keskeistä että yritysten toiminnalle ja investointien jatkumiselle voidaan taata kilpailukykyiset puitteet

tuo työedellytys tarkoittaa että työtulojen perusteella määräytyvään sairauspäivärahaan on oikeus vain sillä edellytyksellä että sairastuneella on ollut vähintään yksi päivä työskentelyä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana ennen sairastumista

väestön ikääntymisestä johtuva eläköityminen hidastaa omalta osaltaan työttömyyden kasvua mutta uhkakuvana on että työttömyys voi nousta edellä esitetyistä lukemista vielä ennakoitua selvästi korkeammaksi

vakuutetun palkasta on peritty päivärahamaksua mutta hän ei saa lainkaan päivärahaa tai saa sitä vain vähimmäispäivärahan jos työedellytys ei täyty

tällä hetkellä keskeiseksi nousee se millaisiksi hallitus arvioi vaadittavat kurssimuutokset valtion tuottavuusohjelmaan ja esimerkiksi sen puitteissa työvoimahallinnolle asetetut tuottavuustavoitteet

työttömyyden lisääntyessä työvoimatoimistojen asiakaskunta voi lähiaikoina kasvaa tuntuvasti nykyisestä

lisäksi työnhakijoina on jo pitkään työttöminä olleita ja muutoin vaikeasti työllistettäviä joiden työllistäminen vaatii aktiivista henkilökohtaista ohjausta samoin kuin lisääntyvä työperusteinen maahanmuuttajaryhmä

vähimmäispäivärahaa pienempään päivärahaan

näin ollen työ ja elinkeinokeskusten ja toimistojen toimintakyky nousee entistä tärkeämpään ja oleelliseen rooliin erityisesti tulevien kuukau sien aikana

valtio ei saa ainakaan tehdä yhtään uutta työtöntä ulkoistamistoimillaan

arvoisa puhemies

muun muassa vuorineuvos professori kari neilimo on painottanut yrityksen keskeisenä menestystekijänä hyvää johtamista

yrityksen ollessa samanaikaisesti niin liikeyritys kuin ihmisten yhteisö yrityksen menestymisen välttämätön ehto on että kahden edellä mainitun välillä vallitsee tasapaino

neilimo on puhunut myös niin sanotuista ihmiskasvoisista markkinatalousyrityksistä jotka tulevaisuudessa tiedostavat entistä paremmin arvot yhteiskuntavastuunsa ja hyvän johtajuuden edellytykset

huomioiden monet murheelliset lomautus ja irtisanomisuutiset eri alojen yrityksissä ympäri suomea työttömyyden lisääntymisen estämisen rinnalla on kuitenkin samanaikaisesti huolehdittava toisaalta ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta myös tuleville vuosille

lapsiperheiden ohella myös keski ikäinen väestö joutuu ottamaan yhä enenevässä määrin vastuuta omista vanhemmistaan mikä edellyttää myös työelämältä uuden tyyppisiä joustoja sekä ylipäänsä työn ja muun elämän välisten suhteiden periaatteellista uudelleen miettimistä

arvoisa puhemies

tietoyhteiskunnassa työntekijältä vaaditaan koko ajan uudenlaisia vahvuuksia sekä taitoja

työssä jaksamisen merkitys korostuu entisestään työn luonteen muuttuessa entistä enemmän tietointensiivisemmäksi töiden reunaehtojen tiukentuessa ja työn henkilöityessä

käsillä oleva talouden alamäki ei poista sitä tosiasiaa että iso osa työvoimastamme siirtyy lähivuosina eläkkeelle ja että ihmisten työhyvinvointia ja työmenetelmiä on kehitettävä

jotta työuria voitaisiin esimerkiksi pidentää menestyksekkäästi työntekijät tarvitsevat työuransa varrella myös eräänlaisia satamia ja huokoisempia hetkiä

tietotekniikan ja sen hyödyntämisen rinnalle avainasemaan ja merkittäväksi kilpailutekijäksi täytyy mielestäni nostaa myös entistä enemmän juuri osaavat ihmiset ja hyvä johtaminen

on tosi kiva huomata että muutamassa puheenvuorossa tartuttiin tähän ajatukseen minkä halusin välittää että jos esimerkiksi liikunnan kautta meidän sairastavuus vähenee sitä vähemmän meillä on terveydenhuoltomenoja sitä vähemmän meillä on sosiaalipuolen menoja sitä vähemmän meillä on koko valtiontalouden menoja

on aivan selvää että jos on lähdetty tavoittelemaan valtiontalouden tervehdyttämistä niin tästä isosta sektorista joudutaan tekemään kipeitä leikkauksia

hän ei tarvitse sosiaalietuuksia juurikaan hän ei tarvitse lääkekorvauksia eivät sairaalakäyntimaksut häntä kosketa eivät taksimatkan kela korvaukset

valtiontalouden tasapainottamiseksi tarvittavien säästöjen aikaansaamiseksi sekä julkisten menojen hillitsemiseksi esityksessä ehdotetaan muutoksia yleisen asumistuen sekä eläkkeensaajan asumistuen määräytymiseen

enimmäisasumismenojen korottamatta jättäminen ei vaikuta etuuden saajien asumistuen tasoon mutta asumistuen taso ei seuraa mahdollista vuokran nousua jos asumismenot ovat korkeat

piirainen toi esille tämän perustuslakivaliokunnan kommentin siitä että näitä työttömyysturvalainsäädännön muutoksia tuodaan erillisinä irrallisina hankkeina ja se kokonaiskuvan hahmottaminen voi olla haasteellista

sosiaali ja terveysvaliokunta huomauttaa että yleisen asumistuen perusomavastuuosuuden korottaminen ei koske kaikista pienituloisimpia eli työmarkkinatuen saajia joita on lähes puolet asumistuen saajista

mutta sitä mitä ed

eläkkeensaajan asumistuki on korvaustasoltaan yleistä asumistukea korkeampi ja asumistuessa määritellyt kohtuulliset asumiskustannukset ovat lähempänä tosiasiallista vuokratasoa kuin yleisessä asumistuessa

piirainen totesi siinä lisäksi että tällä ripottaisella erillislakeina tehtävällä työllä olisi tarkoitus murentaa työttömyysturvaa en kyllä todellakaan pysty allekirjoittamaan eikä myöskään sttkn lausunto tätä näkemystä puolla

esityksen mukaan eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavien asumismenojen enimmäismäärää ei koroteta asumismenojen muutosta vastaavasti ensi vuonna

he sanovat että he kannattavat hallituksen esityksen hyväksymistä määräaikaisena lakina ja se määräaikaisuus on perusteltu nyt tämän käsillä olevan työttömyystilanteen ja myös sen takia että niin kuin on täällä jo kuultu tähän esitykseen liittyy myös epäkohtia

asumisesta aiheutuvia kustannuksia korvataan nykyisin neljän eri etuusjärjestelmän kautta eli yleisen asumistuen eläkkeensaajan asumistuen ja opintotuen asumislisän kautta ja asevelvollisille maksetaan erillistä asumisavustusta

se helpottaa ruuhkautuneiden pahiten työttömyydestä kärsivien teollisuusalojen työttömyyskassojen työtä nopeuttaa työttömyysturvan maksatusta työttömille ja eräissä tilanteissa parantaa lomautettujen työttömyysturvan tasoa

eri järjestelmät ovat tasoltaan ja määräytymisperusteiltaan erilaiset

arvoisa puhemies

sihto tässä edellä mainitsi tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan että työntekijän jonka palkka on alennettu määräaikaisesti tuotannollisista ja taloudellisista syistä ansiopäivärahan perusteena oleva palkka määräytyisi palkan alentamista edeltävän tilanteen mukaan

sosiaali ja terveysvaliokunta viittaa mietinnössään sosiaaliturvan uudistamista valmistelleen sata komitean mietintöön joka ehdotti että asumistukijärjestelmiä yksinkertaistaan ja yhdenmukaistetaan vaiheittain

minun mielestäni arvoisa puhemies tämä ei ole kyllä työttömyysturvan murentamista eikä työntekijän etujen heikentämistä

nykyisessä haastavassa valtiontaloudellisessa tilanteessa olisi etsittävä tapoja edistää kohtuuhintaista asumista jotta asumisen kalleus ei muodostuisi työvoiman liikkuvuuden ja siten työllisyyden kasvun esteeksi

arvoisa puhemies

hallituksen esitys on valmisteltu pikaisella aikataululla eikä sen valmistelussa ole voitu tavanomaiseen tapaan pyytää lausuntoja tahoilta joita lakiehdotus koskee

aikataulun tiukkuudesta johtuen ei ole voitu tehdä arvioita muutosten vaikutuksista eri tulotasoilla olevien kotitalouksien toimeentuloon ja kokonaistilanteeseen ottaen huomioon muut etuusjärjestelmiin samanaikaisesti tehtävät muutokset

valiokunta toteaakin että valtioneuvostossa tulee jatkossa paremmin varmistua siitä että ehdotettava sääntely on lainvalmistelun keskeiset laatuvaatimukset täyttävää ja että asian eduskuntakäsittelylle jää riittävästi aikaa

lopuksi valiokunta painottaa että toimeenpanosta pitää aikataulun tiukkuudesta huolimatta huolehtia kelassa niin etteivät asumistukia koskevat ratkaisut ruuhkaudu

anneli kiljunen on nyt omaksunut hyvin lehdistön tavan nostaa asiakokonaisuudesta irrallinen kohta ja saada siitä aivan pöyristyttävä uutinen

tämän kahden päivän aikana täällä salissa kun on käyty läpi tätä hallituksen tiedonantoa tästä tulevasta hallitusohjelmasta on useissa puheenvuoroissa ja debattiosuuksissakin erityisesti kiinnitetty huomiota aikeisiin löysentää hoitajamitoitusta hoitotyössä

on tehnyt mieli vastata ja nyt käytän tässä puheenvuorossa hetken aikaa tähän vastaukseen niin että nyt puhun sekä hallituspuolueen kansanedustajana että ennen kaikkea vanhusten hoivaan erikoistuneena sairaanhoitajana ja tuota työtä pitkään tehneenä ihmisenä